arvoisat kansanedustajat minä pyydän kiinnittämään huomiota päiväjärjestyksen tätä asiakohtaa koskevaan otsakkeeseen hallituksen esitys laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta

huomasin aika monen teistä toivovan vielä vastauspuheenvuoroa

nyt ensinnäkin mitä vientiin tulee eivät suuret suomalaiset vientiyritykset tarvitse suomen valtion vientitukia

ymmärrän hyvin että asian valmistelussa on kova kiire ollut ja virkamiehillä kova kova työpaine kaiken aikaa ja että voi virheitä tai epäselvyyksiä tulla silloin kun asia esitellään eduskunnalle ja eduskunnan valiokuntalaitokseen se käsiteltäväksi annetaan

eli tämän työturvallisuusasian minä ainakin koen niin että asia on ollut ongelma jo ennen tätä uudistustakin ja nyt ei ole enää niitä viimeisiä tunteja ollenkaan

ensi tilassa pitää tämä liikaperintä purkaa pois

lopulta hinnan osalta en käy siihen enempää kun aika näyttää loppuvan löytyi yhteisymmärrys jossa myyjät tulivat selvästi lähemmäksi valtiota no jonkun verran lähemmäksi valtiota kuin oli valtion alkuperäinen tarjous

se on järjestelmä joka on varsinainen brändi suomelle joka on todella onnistunut järjestelmä auttamaan innovatiivisia uusia yrityksiä uusia tuotteita ja yrityksiä matkaan

varmistaakseen sen että meillä on tarvittava osaaminen tietotaito ja teknologinen valmius hyödyntää nämä mahdollisuudet hallitus samalla on päättänyt ja jo lisännyt merkittävästi voimavaroja alan tutkimukseen ja kehittämistyöhön

no se on aiheellinen kysymys onko se liikaperinnän purku oikeissa käsissä kun se on telan oman työryhmän käsissä

nyt on täsmälleen toinen suunta

elikkä vielä kertaalleen

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille heinäluoma räsänen lindtman heinonen ja sitten lopuksi tämän keskustelun avaajalle edustaja guzeninalle

mielellään puhutaan cleantechistä ja kaikista näistä joihin käynnistettiin rahoitus mutta joista nyt kaikista joudutaan leikkaamaan sen seurauksena että niin suuri siivu lähtee tästä innovaatiorahoituksesta pois on jo lähtenyt ja lähtee tämän vaalikauden aikaan yhteensä

sellaisissa asioissa valtion pitää olla selvä puhevallan käyttäjä ja määräysvallan käyttäjä ja käytännössä enemmistöomistaja

mutta muutoin meidän toimemme liittyvät niihin asioihin joilla parannetaan yritysten pääoman saatavuutta riskirahoituksen saatavuutta viennin ja kansainvälistymisen edistymistä sellaisen toimintainfrastruktuurin kohentamista joka auttaa yrittäjyyttä ja teollisuutta koska nimenomaan teollisuuden kasvun hiipuminen on se varsinainen ongelma se kohta joka tällä hetkellä kuristaa

tela on asettanut kolmikantaisen työryhmän jossa on kaikki kolme osapuolta tekemässä esitystä siitä millä tavalla tämä liikaperintä nyt sitten palautettaisiin

tennilä mukana jossakin jonkunlaisessa demonstraatiossa

mutta sitä on vaikea ymmärtää että sitten kun nämä virheet havaitaan asianomainen ministeri vähättelee ikään kuin pyrkii leimaamaan panemaan politikoinniksi puuttumisen niihin ongelmiin mitkä tunnistetaan ja tunnetaan

arvoisa puhemies

rab hinnan yksi alittuu selvästi elikkä tässä päädytään alhaisempaan hintaan kuin on tämä regulaatiopohjainen laskennallinen markkina arvo mikä tälle yhtiölle voitaisiin määritellä

skinnari meiltä käydään ottamassa mallia miten meidän jo edellisen hallituksen aikaan pystyyn panneet shokit toimivat nämä oske klusterit ja muut vastaavat joilla nimenomaan haetaan sitä osaamiskärkeä jolla mennään maailmalle

ei siitä enempää

myös sellaisessa tuotannossa tai sellaisissa tuotteissa jotka ovat strategisesti kansantalouden tai kansakunnan turvallisuuden ja selviytymisen kannalta tärkeitä valtiolla pitää olla enemmistöomistajuus

eli pitää löytää joku menettely jolla näitten pienten yritysten sanoisiko vapaa valinta siihen että ne pitävät kaupat kiinni myös kauppakeskuksissa käytännössä toteutuu

arvoisa puhemies

no kun siellä on kaikki kolme parttia kolme osapuolta lähtökohtaisesti voidaan ajatella että siihen voitaisiin luottaa että ne kykenevät löytämään mallin millä tämä liikaperintä palautetaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minun ymmärtääkseni sellaista lainsäädäntöä ei ole sellaista eurooppalaista normistoa ei ole joka nimenomaisesti tässä tapauksessa antaisi oikeuden meille valtiovaltana puuttua viranomaistoimin tähän asiaan

viestini on että niille puheille mitä tuolta on pidetty pitäisi saada katetta koskien ei vain koulutusta joka on tärkeä vaan myöskin tätä tutkimusta kehittämistä ja innovaatioita

kuinka uskottava teidän sanomanne eussa on kun te omilla suomalaisilla päätöksillä olette heikentänyt suomalaisen oman bioraaka aineen käyttöä suomalaisessa energiatuotannossa

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan v painiketta

kun euroopassa vastaavia kauppoja on tehty niin se arvo on selvästi yli yhden elikkä se millä hinta on tehty on suurempi korkeampi hinta kuin on se reguloitu siis säännelty hinta mikä siitä voitaisiin käytännössä ihan laskennallisesti periä

nämä muutamat velkaantuneet maat pystyivät koko euroalueen makrotalouden tunnuslukuihin nojautuen saamaan hirveän halvalla rahaa ottivat sitä paljon velkaantuivat ja nyt se on meidän kaikkien yhteisellä vastuulla

minusta on aivan ehdottoman välttämätöntä että liikaperintä palautetaan ja siinä suurimpina saamamiehinä suhteellisesti ottaen suurimpina ovat nimenomaan täällä jo esille tulleet tavalliset pienet yritykset

arvoisa puhemies

kysymys on destian osalta onko se sellainen koko valtakunnan taloudellisen toiminnan tai jotenkin kansallisen turvallisuuden tai varmuuden kannalta sellainen toimija jolle on annettu jokin sellainen erityinen tehtävä jonka hoitamisessa pitää valtiolla olla enemmistöomistajuus

tämän uudistuspaketin myötä hallituksen tarkoitus on edelleen lisätä voimavaroja alan tutkimus ja kehittämisvoimavaroja tälle toimialalle josta uskon muodostuvan ennen pitkää uudenlainen nokia suomalaisen teollisuuden ja suomalaisen osaamisen menestyksestä kertova uusi toimiala

se on vakava juttu se

myöskin yhdyskuntarakenteen tulevilla kehityslinjauksilla voidaan vaikuttaa siihen kuinka paljon me aiheutamme täällä inhimillisellä toiminnallamme päästöjä

jos sellainen löytyy niin mieluusti sellainen katsotaan ja ryhdytään sen pohjalta toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

talvivaara on suuri mahdollisuus mutta samalla suuri mahdottomuus ellei näitä ympäristöpäästöjä nyt saada kuriin

ainakaan tähän saakka kukaan minulle ainakaan ei sellaista keinoa ole kaivanut

käytännössä yhdyskuntarakenteen tulevissa linjauksissa edellytetään strategian mukaan toimia joilla jo rakennetuissa yhdyskunnissa pitää sen rakenteen tiiviyttä arvioida uudestaan

jaakonsaari toisin kuin joidenkin muiden hallitusten aikaan jolloin esimerkiksi työ ja elinkeinotoimistoja on lakkautettu tämä hallitus ei niin tee

eli tämä on ongelma

arvoisa puhemies

olen varma että te arvoisa ministeri teette kaiken voitavanne tämän ongelman voittamiseksi mutta nyt ne keinot mitkä ovat käytössä eivät kerta kaikkiaan tepsi

kreikan ja irlannin akuutteihin ongelmiin oli pakko vastata muiden varautumismekanismien puuttuessa sanasta sanaan näin

arvoisa puhemies

me olemme tehneet jo puoli vuotta sitten sitovan päätöksen että me emme lakkauta yhtään toimistoa ja näin ei myöskään tule tapa tai näin tästä pidetään hyvin tarkasti kiinni

markkinaehtoisten toimijoiden edellytys rahoittaa suuria vientikauppoja ja vähän pienempiäkin heikkeni erittäin radikaalisti ja siinä vaiheessahan otettiin käyttöön uusia ja volyymiltään erittäin paljon suurempia vienninedistämistoimia kuin mitä siihen saakka oli käytössä

arvoisa puhemies

nyt tämä järjestely mihinkä tässä päädytään johtaa käytännössä siihen että se ei tämä uusi fingrid jos sanotaan näin jos nämä olisivat myyneet markkinatoimijalle joka olisi ollut oikeutettu ostamaan jolla ei ole siis sähkön tuotantoa eikä sähkön kauppaa jos ne olisivat myyneet tällaiselle toimijalle niin nämä toimijat olisivat määränneet sen uuden

toisaalta se edellyttää myöskin sitä että yhdyskuntarakenteen ratkaisuissa arvioidaan millä tavalla sellaisia kunta tai seutukuntakeskuksia niiden palveluvarustusta voitaisiin kohentaa sillä tavalla kohentaa että niin kohentaen estetään sellainen tarpeeton asiointiliikenne kauas näistä keskuksista joka aiheuttaisi päästöjä itse asiassa paljon enemmän kuin se että ne palvelut toteutetaan niissä keskuksissa

täällä on moneen kertaan kun luin kaksi viikkoa sitten pidetyn kyselytunnin kysymykset välitetty suomen kansalle sellainen käsitys ne viime viikkojen aikaan puhutut osakepalkkioasiat niistä syntynyt kohu tai viime vuosien aikaan täällä olleet optiopalkkiot ja niistä käyty keskustelu että todellakin niin kuin te ed

myönnän tähän kysymykseen vielä puheenvuorot edustajille vanhanen ja lindtman

myönnän se on vähän kyseenalainen asia ja siitä syystä lopulta olin valmis siihen omalta puoleltani että okei katsotaan perustuslakivaliokunnassa mitä se tuumii tästä asiasta

esimerkiksi voidaanko uuraisten kyynämöisen kylän tien hoitamisessa destialle antaa erityistehtävä joka sen pitää hoitaa joka tapauksessa normaalista kilpailutuksen periaatteesta poiketen

aivan lyhyesti tähän asiaan liittyen jossa reagoidaan siihen miten eurooppalainen normisto edellyttää toimittavan myöskin täällä suomessa

lupasin edustaja rinteelle puheenvuoron mutta

mitä tulee vielä näitten määrärahojen koulutustuen ja tukityöllistämisen tasoon kun työttömyys lähti alkuvuoden kuukausien aikaan kasvamaan hallitus ja työ ja elinkeinoministeriö tekivät selvän päätöksen

silloin kun aikanaan näitä ympäristölupia on ratkottu niin varmaan se paras tietämys ei ole ollut silloin käytössä niillä jotka näitä päätöksiä ovat tehneet

meidän oli pakko silloin se hoitaa muutoin dominoilmiö olisi tehnyt pahaa jälkeä mutta uusien suurien vastuitten ottaminen johonka nämä rakennetut fasiliteetit eivät riitä se oli henkilökohtainen kantani on vaikea juttu ja sitä on aika vaikea hyväksyä

taidan pitää lupaukseni

myönnän vielä neljä vastauspuheenvuoroa ja sen jälkeen ministeripöydässä vedetään arpaa ken tulee sitten vuoroonsa

meidän on kyettävä jotta selviydymme jatkossa jotta kykenemme takaamaan sen hyvinvoinnin mihinkä me olemme tottuneet parantamaan myöskin tuottavuutta

mutta vielä kertaalleen se toinen perustelu mikä täällä esitettiin siis se että toimintapääoman ja tasoitusmäärän yhdistäminen olisi väärä ratkaisu

mutta tähän asiaan liittyen jo toistamiseen viime viikolla edellisen kerran mutta tämä asia antaa hyvän asiayhteyden palata asiaan toistamiseen

tarvitaan henkilöstöä lisää hallintoon mutta tarvitaan myös sen mallin parannusta millä työllistetään yrityksiin suoraan entistä useammin sen sijaan että kuntiin tai erilaisiin työpajoihin

nyt kysymys kuuluu pääministeri vähän siihen aihealueeseen tässä jo tulikin

määrärahoja käytetään tämän kasvaneen työttömyyden tarpeisiin huolimatta siitä että ne näyttävät loppuvuoden osalta loppuvan suurin piirtein kokonaan

eikö tässä tilanteessa voitaisi muodostaa yli näitten hallintorajojen sellaista toimintaryhmää johon koottaisiin paras ympäristöllinen asiantuntemus paras rakentamiseen liittyvä asiantuntemus paras geologiaan liittyvä asiantuntemus joka yhdessä tuon yrityksen talvivaaran johdon kanssa ottaisi tämän asian haltuun niin että ensi tilassa voitaisiin päästöt ensi vaiheessa minimoida ja sitten lopettaa ja joka tähtäisi myöskin siihen että vesikierto tuolla alueella saataisiin suljetuksi niin nopeasti kuin suinkin mahdollista

tässä tarkoituksessa tämä politiikkariihen paperi tunnistaa erittäin merkittäviä lisäpanostuksia osaamiseen tutkimukseen teknologiainnovaatioihin niihin toimiin joilla suomi jatkossakin voi lunastaa maailman kansantalouksien välisestä tekemisestä sen kalleimman ja arvokkaimman osan että me kykenemme siihen että suomalainen tuotanto saa siitä merkittävän siivun

arvoisa puhemies

vahva vetoomus maan hallitukselle että se omissa toimissaan ja vaikuttaessaan euroopan unionissa pyrkisi myöskin siellä sellaisiin ratkaisuihin että ne ennen kaikkea verotukseen liittyvät ongelmat jotka on kohdattu voitaisiin korjata mahdollisimman nopeasti

arvoisa puhemies

minä luotan tässä nyt siihen että sen mikä koskee reumapotilaiden hoitoa mikä se kestävä ratkaisu siinä on osaa minua ja minun ministeriötäni paremmin sanoa kyllä nimenomaan sosiaali ja terveysministeriö

toivon että hallitus vihdoin viimein heräisi siihen mitä ympärillä tapahtuu ja lähtisi reivaamaan suomen taloutta myös näissä asioissa joihin nyt kiinnitän huomiota oikeaan suuntaan

nyt lakipykälä ja sen perustelut on kirjoitettu eri tavalla tai ainakin niin että vähintäänkin voidaan tulla erilaiseen johtopäätökseen pykälän ja sitten itse perustelujen sisällöstä ja näin ei voi olla

mitä vielä tulee tämän asian käsittelyyn en voi kaikkiin yksityiskohtiin eikä ole varmaan tarpeellistakaan mennä kun on kerrottu julkisuudessakin että tuo tai tämä asiantuntija on ollut ankarasti vastaan

näin ei ole asianlaita näin ei ole asianlaita

arvoisa puhemies

niiltä osin kuin normaalit rahoitusmarkkinat eivät sitä kykene hoitamaan me olemme antaneet erittäin vahvat valtuudet nimenomaan valtion omistamalle finnveralle ja sen tytäryhtiöille

sen takia että meillä on takataskussa sitoumus siitä että jos rahat vuoden loppupuolella alkavat käydä vähiin tai loppuvat niin rahaa lisätään ja tämä päätös on ja se pitää ja hallitus huolehtii siitä etteivät kesän aikaan eikä alkusyksyn aikaan rahat lopu kesken vaan niitä lisätään äsken aiemmin kerrotulla tavalla

arvoisa puhemies

itse olisin sitä mieltä että myöskin se pitää ajaa nopeasti alas ja sen takia myös tarvitaan ydinvoimaa lisää koska vaikka kaikki tuo äsken kuvaamani uusiutuva otetaan käyttöön se ei riitä kaikkeen tähän sekä tuonnin korvaamiseen kulutuksen kasvuun että myöskin hiilen nopeaan alasajoon

näillä toimilla kyettiin vastaamaan jollakin tavalla siihen totuuteen että finanssimarkkinat eivät toimineet ja ne joilla vielä vientiä oli saivat sen rahoituksen järjestettyä

totta kai kaikki ne elvyttävät toimet mitkä nyt on jo hallituksen ja eduskunnan toimesta ratkaistu hakevat viime kädessä vastausta tuohon kysymykseen

minä olen kirjoittanut sen asiakirjan jolla keskusta vastusti suomen liittymistä rahaliittoon ja muistan hyvin tarkkaan mitä siinä asiapaperissa on sanottu

jos sitten sen jälkeen kaikkia niitä tiloja ei tarvita mainittuun tarpeeseen reumapotilaiden hoitoon niin niiltä osin näiden toimitilojen täyttäminen sellaisilla toiminnoilla jotka samalla kertaa tukevat reumapotilaiden hoitoa on se jolleka me annamme sitten kaiken tukemme

ei ainakaan talousvaliokunnassa näin ollut

pidän erittäin tärkeänä että jos destiaa joku päivä lähdetään myymään siinä ei toimita niin että se myydään sellaiselle toimijalle joka markkinaa supistaa joka kilpailua vähentää vaan sen ratkaisun pitää silloin kyllä ilman muuta myöskin olla kilpailua lisäämässä eikä kilpailua vähentämässä

tynkkynen hyvin selosti mistä tässä on kysymys

saada pyöriä pyörimään eri puolilla talouselämää siihen me kaikki varmaan tähtäämme